kaiken kaikkiaan mielestäni puhemies on hyvin tärkeää että me pystymme lisäämään kuluttajien tietoisuutta siitä mitkä aineistot ovat laittomia ja mitkä laillisia

tuulikki ukkolan edustaman kansallisen kokoomuksen kanssa hallituksessa kun päätimme näitä erilaisia tukimuotoja yhdessä yhteisellä päätöksellä kokeilla ja silloin otettiin käyttöön kaksi mallia

sitten uskoisin puhemies myös siihen että näiden sinänsä erillisten kokonaisuuksien kautta mutta yhteisesti me vaikutamme kaikki niihin asioihin että jo valmiiksi useampi aineisto voisi olla kaiken kaikkiaan laillinen ja myös sen tekijän kannalta sopimukset voisivat olla jo etukäteen kohtuullisia

tästähän käytiin oikeastaan jo pientä lämmittelykeskustelua muutama päivä sitten toisen lain yhteydessä ja kyllä silloin on jo todettu että tämä linja on täysin väärä

suora tuki yrityksille

tietenkin ajattelimme että myös kokoomus joka johonkin aikaan oli yrittäjämyönteinen puolue ainakin mielestään olisi ymmärtänyt tätäkin tukimuotoa

arvoisa herra puhemies

me muuten tutkimme nämä ehdotukset ja huomasimme että näin on

todettakoon nyt varmuuden vuoksi arvoisalle kokoomukselle että budjettivastalauseemme on edelleen voimassa jossa muun muassa tekisimme veropolitiikkaa eri arvopohjalta kuin tämän päivän hallitus tekee enemmän robin hoodia vähemmän prinssi juhanaa

mutta me emme suinkaan sanoneet ettei kotitalousvähennystä voi ottaa vaan puolessa suomessa kokeiltiin suoraa yritystukea mitä me pidimme hyvänä toisessa puolessa kotitalousvähennystä ei tässä sen kummempaa dramatiikkaa ollut

niinpä sosialidemokraateilla on tässä omassa vaihtoehdossaan tähän vastalause

näitä uudistuksia on valmisteltu pitkään on neuvoteltu todella monessa kierroksessa tehty kompromisseja mutta mielestäni on tärkeää että siinä kompromississa vaikka se ei ole sataprosenttisen täydellinen kaikkien kannalta on otettu eri tahojen joiden intressit ovat usein hyvin vastakkaisia näkemykset kuitenkin huomioon juuri siten että kaikki voisivat näiden kanssa kaiken kaikkiaan elää

te puhutte vastuullisuudesta

mikä on se arvio ministeri katainen teidän hallituksenne vastuullisuudesta kun tässä tilanteessa veroja on ollut varaa varsin anteliaasti keventää

hallitus on pettänyt lupauksensa myös yliopistokentälle eli sieltä puuttuu nyt usea kymmen miljoonaa euroa tulevaisuudessa rahoitusta jotka luvattiin hoitaa tämän yliopistouudistuksen yhteydessä

se on muuten reilua

tänä päivänähän käy niin teidän politiikkanne aikana että rikkaat maksavat entistä vähemmän veroa ja samaan aikaan nämä pitkäaikaistyöttömät jotka nyt sitten kovasti lisääntyvät voivat todella pahoin taloudellisesti

samaan aikaan todellakin kunnat ovat jääneet vaille riittäviä voimavaroja pienituloisimmat ihmiset ja samaan aikaan myös työllisyysmäärärahat ovat hävettävän alhaisella tasolla

tästä todella vielä haluan sanoa kun puhuttiin näistä uusista palveluista mitä ihan oikeasti toden totta tarvitaan siellä on kasvumahdollisuuksia valtavasti että tämä nimenomaisesti tänään oleva verkkotallennuspalvelu joka nyt tulee tähän lainsäädäntöön mukaan josta osapuolet ovat päässeet sopimukseen että mallista tulee tällainen on hyvä esimerkki siitä että on syntynyt aikanaan uusi palvelu ja nyt sitten myös lainsäädännössä sen edellytykset tuodaan tähän mukaan

oli muuten iso pettymys kun tässä talousarviossa ette esimerkiksi vieläkään saaneet sitä lupausta täytettyä että puolison tarveharkinta työmarkkinatuesta poistettaisiin

kaikella kunnioituksella edustaja satosen näkemyksiä kohtaan haluan kyllä sen sanoa että minä en ymmärrä kokoomuksen ajattelua tässä että nuorten palkka alella yhtäkkiä saataisiin koko työttömyysongelma ratkaistua

se on iso kysymys

täytyy sanoa arvoisa ministeri katainen arvoisa ed

kyllä minä olisin hallituspuolueilta halunnut erityisesti siihen perusteluja miksi juuri tässä vaiheessa täytyy mennä jos voisi käyttää tällaista kieltä rähmälleen eun eteen koska tämä direktiivi on joka tapauksessa nyt siellä uusittavana

vähemmän puhettakin sitäkin me haluamme mutta ennen kaikkea me haluamme reilua meininkiä ja sitä että kaikista pidetään huolta ja silloin tämä kysymys pitkäaikaistyöttömyydestä on täysin olennainen ja nyt hallitus on jättänyt pitkäaikaistyöttömät kylmästi yksin

koska niin jyrkkä muutos on tullut niin kyllä minä ihmettelen ihan aidosti että hallitus asuntorakentamisen ja peruskorjauksen osalta ei ole esittänyt tässä suhdannetilanteessa juurikaan uusia elvytystoimia

tämän suhdannetilanteen aikana esitetyt toimet ovat sitä pingispalloelvytystä ne ovat pieniä kun se pitäisi olla se rantapallo eli erittäin isoja toimia

minun mielestäni on todella vaarallista puhetta se että aina kun tulee taloudellisesti vaikeat ajat niin yhtäkkiä jostain oikeiston suunnasta löydettäisiin ratkaisuksi se että alennetaan palkkoja ja alennetaan nyt nuorten palkkoja

nehän eivät ole vain kulttuuriministerin toimialassa itse asiassa ne eivät suoraan liity tähän mutta kyllä haluan sellaisesta kulttuuripoliittisesta näkökulmasta korostaa että toivon että näitä toimia edistetään

minä en ymmärrä tätä

tällä kaudellahan on ollut työryhmä miettimässä tätä ja parhaillaan pohditaan itsensä työllistävien mahdollisuuksien parantamista ihan yhteistyöryhmissä eri ministeriöiden kesken ja tässä kyllä meidän ministeriössämme tulemme pitämään tietenkin luovien alojen ammattilaisten puolta

ihmisten hämmennystä tämä tulee lisäämään byrokratiaa ja turhaa sääntelyä

olen kiinnittänyt huomiota lainauskorvauksiin se on suoraan meidän hallinnonalallamme ja toivon että siellä pystyisimme tulevaisuudessa tekemään jossain vaiheessa yhteisesti parannuksia

arvoisa puhemies

kyllähän täällä salikeskustelussa tänäänkin kävi hämmentävän selkeästi ilmi se että perussuomalaiset puhuessaan kansalle toreilla kauppojen edessä lupasivat täysin päinvastaista kuin hallitusohjelma

kiitos arvoisa puhemies

aina ymmärrän tietenkin sen että kompromisseja tehdään ja kaikki niitä tekevät mutta ei kai kuitenkaan se voi olla päämäärä että vaaliohjelma on täysin päinvastainen kuin hallitusohjelma

arvoisa puhemies

tässä tuli ihan tärkeitä huomioita ja varmasti nämä kaikki on syytä vielä valiokuntatasolla katsoa läpi

edustaja kiurulle

arvoisa herra puhemies

on erittäin tärkeä huomio se että tämä veroratkaisu jota tässä budjetissa tehdään kaiken kaikkiaan lisää lisää verotuksen progressiivisuutta

olemme kysyneet tätä

mielestäni me ansaitsemme tähän vastauksen mutta vielä enemmän kuin me ansaitsemme sen vastauksen ansaitsee se työtön vastauksen joka ei tämän rahasumman kautta saa sitä tärkeää kosketusta työhön ei työllisty

sitten todellakin täällä ed

ehkä juuri sen voisin sanoa tästä homeasiasta minkä aiheellisesti otitte huomioon että tämä on kyllä juuri nyt niitä asioita mihin ministeriönkin hometalkoilla halutaan puuttua eli että se osaaminen näissä asioissa neuvonta kaikki tällainen toimisi mahdollisimman hyvin

se on hyvin tärkeä linjanveto hyvin tärkeä arvovalinta jonka tämä hallitus on tehnyt ja tämä on ollut myös sosialidemokraattien toive me olemme erittäin johdonmukaisesti jo ennen vaaleja kritisoineet sitä menoa että tasaverot kasvavat ja vaatineet että verot enemmän maksukyvyn mukaan

sitä vastausta vaille se työtön ihminen valitettavasti tämän salikeskustelun jälkeen jäi ennen kuin ministeri poistui

räsänen sanoi juuri

minä kyllä toivon että selkeästi tänään suomen eduskunnasta tulee lähtemään viesti että tässä maassa säilyy itsenäinen ympäristöministeriö ja minä jään odottamaan ed

tietenkin on myös hyvin tärkeää mitä koulupuolella sosiaali ja terveyspuolella muualla tähän homekorjaamiseen niin kuin muihinkin homeasioihin liittyvään kaiken kaikkiaan tapahtuu

minä luulen ministeri lindström ja arvoisat perussuomalaiset että kansa kysyy torilla tätä mutta se kysyy myös sitä miksi esimerkiksi perussuomalaiset hyväksyvät sen jopa tavoitteeksi että nyt täytyy niin sanottujen yhteiskuntasopimusten nimissä laskea leikata ihmisten palkkoja ottaa siltä työmieheltä ja työnaiselta lapsiperheiltä tuhansia euroja vuodessa

näiden kelpoisuusvaatimusten osalta oli käynyt niin että nimenomaisesti silloin kun lähdettiin sinne lausuntokierrokselle tämä huoli oli ollut suuri

en tiedä onko historiassa usein tällaisia tilanteita ollut että ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa eikä ole vaivatta sopusoinnussa minkään normaalin käytännön kanssa

toinen on tietenkin tämä että tuloveroasteikoihin tehdään verotusta kiristävät taulukkomuutokset mutta samaan aikaan painotetaan kuitenkin helpotuksia kaikkein pienituloisimmille joilla tänä päivänä on kaiken kaikkiaan hyvin vaikeaa

silloin nimenomaan oli tullut ilmi ja tästä oli moni lausunut ja oli monia huolestuneita ja oli ollut puhetta siitä että näitä vanhoja tutkintoja ei voisi ikään kuin enää hyödyntää ja sitten oli ollut myös tämän erityisen vaativan korjaustyön määrittelyyn liittyen jonkinlaista epäselvyyttä

siitä miten me saamme tämän valtavan korjausvelan ihmisten kodeissa kurottua umpeen

tiilikainen ja hallituspuolueet ovat nyt sitä mieltä että esimerkiksi tässä suhdannetilanteessa ne toimet joita korjausrakentamiseen asuntojen perusparannukseen on tähän mennessä esitetty ovat riittäviä

kyllä minusta arvoisa puhemies jossain vaiheessa tulevaisuutta kun miettii voisi olla ihan paikallaan keskustella kaikkein suurituloisimpien verotuksen kiristämisestä entisestäänkin

haluan myös muutaman sanan sanoa yleisemmin siitä kuinka tärkeää on tässäkin mielessä lähiöiden kehittäminen

tämähän on myönteinen tärkeä ja välttämätön esitys mikä tässä nyt on meillä käsillä

edustaja olavi ala nissilä aivan oikein tuossa omassa puheenvuorossaan puhui että pitää selvittää millä tavalla voimme parhaiten tukea tätä peruskorjausta

sitten minä olen todella järkyttynyt jos tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi teidän lisäelvytyspaketissanne joka on vasta tuloillaan jota on odoteltu kuin kuuta nousevaa jos siinäkään sitten näitä toimia ei ole sisällä jos ne ovat kerta niin riittävät

mutta kun tätä nyt vielä varmistelin viimeksi tänään niin minulle kyllä sanottiin että nimenomaisesti mitään näitä kelpoisuusvaatimuksia ei lähdetty muuttamaan

jos ette usko minua niin uskokaa sitten vaikka luottoluokituslaitos fitchiä joka juuri ei laskenut suomen parasta luottoluokitusta mutta merkitsi tulevaisuusnäkymän heikommaksi siksi että hallitus tekee leikkauspolitiikkaa

nyt on tärkeä huomata tässä vaiheessa että teemme niin kuin hallitusohjelma edellyttää toteutamme ne linjanvedot ja kaikkinensa juuri sillä että pääomavero nousee myös hyväosaiset osallistuvat tässä lamatalkoisiin

samalla kun totean että tämä on hyvä niin kiirehtisin myös sitten tätä portugali tapausta että saisimme siellä vastaavat järjestelyt mahdollisimman nopeasti aikaiseksi

meillä on tällä hetkellä olemassa esimerkiksi sellainen paperi jonka on tehnyt niin sanottu remonttiryhmä ja jossa on useita erilaisia toimenpiteitä miten voidaan edistää sitä että kodit tulevat remontoiduiksi ja perusparannetuiksi aikanaan

nyt jos koskaan on aika isoille putkiremonteille isoille remonttitöille isoille ekologisille remonteille myös kerrostaloissa

eli lausuntokierroksen jälkeen tämä esitys on muuttunut lausuntokierroksella olleesta esityksestä siten että aikaisemmat tutkinnot huomioidaan nyt ja myös kelpoisuudet ovat kaikkien osalta samat

me sosialidemokraatitkin sinänsä kannatamme kyllä kotitalousvähennystä mutta me olemme olleet erittäin huolestuneita mitä sanoo se kerrostaloasukas kun hän huomaa että hänelläpä ei ole oikeutta minkäänlaiseen vastaavaan valtiontukeen kuin sitten taas pientaloissa mikä sinänsä on hyvä asia mikäli sekin olisi voitu rajata ekologisesti mutta sitä ei ole valitettavasti rajattu

oletteko arvoisa hallitus kun puhutaan työpaikoista työllisyydestä nähneet yhtäkään ekonomistia tai yhtäkään taloudellista tutkimuslaitosta pystyisikö esimerkiksi zyskowicz nyt tulemaan kertomaan joka olisi kiittänyt sitä että hallitus leikkaa tässä tilanteessa koulutuksesta osaamisesta innovaatiosta

osa näistä toimenpiteistä saatettiin alkuun ja voimaan jo viime kaudella mutta siellä on varmasti kosolti ideoita joita kannattaa jatkossakin tutkia ja edistää

viime kaudella tuli konkreettisia toimia valtiovarainministereiltämme ja tällä kaudella vaihtoehtobudjetissamme on konkreettisia esimerkkejä miten voisimme tätä välttää

sehän tästä vielä puuttuisi jos siellä olisimme ja tuskin tämä linja olisi muuttunut miksikään siitä tuhlarilinjasta mikä aikaisemmalla hallituksella oli että mennään eurooppaan uhitellaan mennessä kovasti että on saatava vakuuksia tai on saatava irlannin yritysveroa nousemaan ja sitten kun ei onnistu palataan tyhjin käsin ja sanotaan että eihän tästä nyt oikein mitään tullutkaan ja ehdoitta sitten taas veronmaksajien rahaa pistetään menemään

yksi iso kysymys tietenkin on sitten se miten näiden erilaisten pienempien asioiden ohella tätä valtion tukea perusparantamiselle oli se sitten aran kautta tai kotitalousvähennyksen kautta tai muuta halutaan mitoittaa ja esimerkiksi tässä suhdannetilanteessa hyväksi käyttää

kuten edustaja harakka mainitsi niin esimerkiksi tämä kiinteistösijoitusyhtiöiden konsernivähennysasia on meillä vaihtoehtobudjetissa mukana

mutta se mikä tässä on se eduskunnankin vaatima ja edellyttämä itse asiassa minun mielestäni tärkeä uudistus on juuri se että nämä hajanaiset säännökset nostetaan nyt lain tasolle ja sieltä lain tasolta on sitten selkeämmät asetuksenantovelvoitteet jatkoon

rouva puhemies

tässä oli kokoomuksella kahdet rattaat liittyen tähän solidaarisuusveroon mutta oikeastaan aika huolestuttavaa on se että kun puhutaan sitten tästä eläkkeensaajien verokysymyksestä niin siinä kokoomuksella on jo kolmet rattaat

päinvastoin ekonomistit ovat kauhuissaan juuri siksi että tässä tilanteessa talouspoliittisesti ei pidä mennä leikkaamaan koulutuksesta ja osaamisesta

mutta kaiken kaikkiaan halusin puhemies vielä kerran muistuttaa että kokonaisvaltainen lähiöiden kehittäminen mihin myös tämä peruskorjaus kuuluu on erittäin tärkeää ja toivon että sitä pidetään vahvasti esillä keskustalaisista päätti naisille pitää valtiovarainvaliot

olen joskus ajatellut ääneen sitä eikö voisi olla vaikka symbolista ajatella niin että kun tätä veronkiertoa kitkemällä saamme lisää rahaa yhteisiin palveluihin yhteiseen toimeentuloomme niin voisipa vaikka sanoa näin hallitus voisi sitten tällä samalla summalla peruuttaa näitä aika julmia ja kylmiä asiakasmaksukorotuksia ja päivähoitomaksun korotuksia kun otettaisiin veronkiertäjiltä nämä rahat mitkä nyt sitten otetaan ihan tavallisilta lapsiperheiltä